se usein ymmärretään ainakin siellä hallinnon puolella niin että kyse on nimenomaan hallinnon taakasta mutta kyllä se hallinnollinen taakka on kaikkein rankimpana koettu siellä viljelijäpäässä

kaikkein yllättävintä ja suorastaan hätkähdyttävä on se tieto että metsänomistajista enää vain reilusti alle puolet pitää hakkuutuloja metsästä puun myynnistä saatavia hakkuutuloja tärkeinä

nämä asenteiden ja ajattelutapojen muutokset ovat olleet ajamassa lakimuutoksiin ja ne on otettu mielestäni erittäin hyvin huomioon uudistusta mietittäessä

päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää maaseudun uusiutuvan energian tehokasta hyödyntämistä ja kauaskantoisia poliittisia päätöksiä laajoista edistämistoimenpiteistä

tässä todetaan että hallituksen esityksen mukaan eviran roolia vahvistetaan valvontaa johtavana ja ohjaavana kansallisena toimivaltaisena viranomaisena sekä asiantuntijana

typpeä tietysti kasvit tarvitsevat kasvaakseen ja jotta satoa voidaan korjata niin totta kai typpeä tarvitaan

lisäksi tulevaisuudessa metsiemme merkitys korostuu entisestään ilmastopolitiikassa minkä vuoksi on erityisen tärkeätä että metsät ovat hyvin ja huolellisesti hoidettuja

sitten valiokunnalle on vielä toimitettu selvitys ja siinä selvityksessä on tuotu esiin että evira tulee ehdotetun lain mukaan olemaan valtakunnallisesti vastuussa valvonnan kehittämisestä ohjauksesta ja sidosryhmäyhteistyöstä

arvoisa herra puhemies

fosfori on ollut tässä itämeren asiassa kaikkein ongelmallisin mutta kyllä maatalous on varmasti oman osuutensa nyt tähän kekoon kantanut

uudistuksen mukanaan tuomilla entistä monipuolisemmilla metsäpalveluilla saadaan metsänomistajat nykyistä aktiivisemmin mukaan niin toivon huolehtimaan siitä että metsät tulevat nykyistä paremmin hoidetuiksi ja tarvittavat metsänhoitotyöt ajallaan tehdyiksi

maa ja metsätalousvaliokunta on lausunnossaan todennut että esitys on käytännön toteutukseltaan monimutkainen ja erittäin byrokraattinen eikä se edistä hajautettua pienimuotoista sähköntuotantoa

rautakaupasta saattaa rautalanka loppua jos tätä vääntöä täällä vielä jatketaan mutta näyttää siltä että rautalankamalleja tässä tarvitaan

täällä on väitetty edelleenkin tässäkin keskustelussa ja varsinkin eilen illalla kun oli maa ja metsätalouden pääluokka että nyt metsähallituksen luontopalvelut ovat jotenkin vaarassa

kyllä asia on niin ja nyt puhun taas vähän kokemuksestakin ja nimenomaan viljelijöiltä tulleesta palautteesta tässä on kyse minulla henkilökohtaisesti ei ole mitään ongelmia ollut keidenkään valvojien kanssa eikä eviran kanssa vähääkään mutta kyllä asia on niin että kyllä meidän kansanedusta jien nyt pitää vahtia tarkkaan ettei alemmanasteisilla säädöksillä asetuksilla ja ministeriön antamilla päätöksillä sitten liikaa tälle yhdelle tälle eviralle anneta valtaa ja valtuuksia

tänään valtiovarainvaliokunta käsitteli tähän hallituksen nyt käsiteltävänä olevaan puun sähköntuotannon tukiasiaan kytkemäänsä turpeen veron alentamista

siten turvataan tulevaisuuden puuhuoltomme

on vain ihmeteltävä miten taas on onnistuttu luomaan hallinnollisesti entistä raskaampi ja monimutkaisuudessaan ennätyksiä hipova järjestelmä kun suunnan tulisi olla aivan päinvastainen

erinomaista että käydään joskus tämmöistä keskustelua joka on paitsi veropoliittista keskustelua myöskin arvokeskustelua

valiokunnassa todettiin että asiaan palataan maanantaina sen jälkeen kun tämä sähkötukiasia on täällä salissa loppuun käsitelty

samalla kun tässä yhteiskunnassa peräänkuulutetaan rakenneuudistuksia niin kuten tuossa aikaisemmin puhuin tupakkaveron tuotto on lähes sama kuin autoveron elikkä sen veron mitä uusista ja käytettynä tuoduista autoista peritään kansalaisilta tuotto on suunnilleen sama

lisäksi esitetty syöttötariffijärjestelmä maksaa yhteiskunnalle paljon kun rahaa syydetään valtavia summia esimerkiksi tuulivoiman tukemiseen

jos evira ottaa vallan omiin käsiinsä esityksessä kai on ollut ajatuksena että se tulee olemaan valtakunnallisesti vastuussa oikeastaan kaikesta niin kyllä me kansanedustajat nyt olemme suuressa vastuussa että tämä homma rupee toimivan pari

suurin ongelma esityksessä lienee kuitenkin sen ideologinen pohja

esitys on tehty suurten energiayhtiöiden saaliinjakopolitiikan mukaisesti sen sijaan että sillä olisi pyritty edistämään pienyrittäjyyttä ja kotimaista hajautettua energiantuotantoa

jos meiltä kansalaisista puhumattakaan kysytään kaksinkertaistetaanko tupakkavero ja poistetaan autovero kokonaan niin jeh molemmissa on terveyspoliittiset vaikutukset

tässähän on metsäteollisuus ry ollut ainoa joka on tätä lakiuudistusta ajanut ja metsäteollisuus ry perustelee tätä uudistusta sillä että suomesta puu loppuu siis että tukkipuu loppuu

haluan kiittää työ ja tasa arvovaliokuntaa ja erityisesti sosialidemokraatteja edustavaa puheenjohtaja filatovia siitä että tasa arvovaliokunta on kuitenkin pidättäytynyt määrittelemästä sanktioita tälle

pienimuotoinen lähienergian tuotanto ei esitykseen sisältyvien vaatimusten johdosta ole mahdollista sillä syöttötariffitukeen oikeuttavat vaatimukset ovat nykyisellään hyvin epäoikeudenmukaisia

tupakointi vähentyy terveyshaitat vähenevät ja kun autovero poistetaan tämä euroopan vanhin autokanta alkaa uudistua ja tällä tulisi olemaan valtaisa liikenneturvallisuusvaikutus

kolmikanta on hyvä asia ja se on ollut nimenomaan hyvä suomalaisen yhteiskunnan rauhanomaisessa rakentamisessa ja se on silloin hyvä kun vedetään suuria linjoja

jo lain valmistelun aikaisesta kritiikistä huolimatta vaikka talousvaliokunnalla on ollut mahdollisuus kuulla asiantuntijoita ja vaikka muut valiokunnat ovat lausunnoissaan esittäneet hyvin perusteltuja muutoksia on pykäliin jäänyt vaatimuksia ja ehtoja jotka tarkoittavat niin suuria jätti investointeja ettei pienyrittäjällä niihin käytännössä ole mahdollisuutta

mutta tämä laki olisi voimassa vain kolme vuotta ja metsäteollisuudenkin arvion mukaan tätä ainespuuta tukki ja kuitupuuta saattaisi vuosittain muutama satatuhatta kuutiota mennä polttoon ja tiedetään että meillä on suomessa jopa kymmenien miljoonien kuutioitten hakkuurästit ja

mutta samalla tulen vakuuttuneeksi että jos alkuun totesin että nyt tulee harmaan työajan ajat niin kyllä se nyt sitten aivan varmasti tässä toteutuu

emmekö me ole kaikki tästä samaa mieltä

mutta sitten on syytä huolestua jos se kolmikanta on sitä että se on kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti ja jos se korvapuusti tulee vielä kovin kalliiksi niin kuin tässä saattaa käydä näin

eli kaikesta tästä voi päätellä että tämä on ainakin täysin turha

nyt kun täällä on paikalla salissa sekä valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja että erityisesti verojaoston puheenjohtaja itse en kuulu verojaostoon joten en tiedä niitä keskusteluja mitä on siellä käyty niin onko tullut esille siellä jaostokäsittelyssä tämän asian osalta se kun tuolla ruohonjuuritasolla tai voisiko sanoa sorvin ääressä puhutaan että tässä käytännössä tuli tämmöinen muutaman päivän lisäloma joka on sitä paitsi vielä valtion tukema valtion rahoittama onko tämmöinen mahdollista kun otetaan ihan käytännön esimerkki että työntekijöille varataan joku tämmöinen kylpyläviikonloppu ja siitä sitten tämän säädetyn lain mukaisesti valtio maksaa osan

hän totesi että ehkä täällä taustalla on jotkut isot eurooppalaiset kuljetusyritykset jotka ovat lobanneet tämän asian sinne parlamenttiin niin että parlamentti äänestyksen jälkeen tällaisen direktiivin hyväksyi vaikka komissio jota yleensä moititaan direktiiveistä oli toista mieltä

yhtenä epäkohtana mainittakoon myös esimerkiksi tuulivoima ja biokaasulaitoksille asetettu liian korkea alaraja tuotantotukijärjestelmään pääsylle

on todettava että suomessakin saksan rautatiet ja posti alkavat jo hallita

arvoisa rouva puhemies

toimitilamenot erityisesti ovat nyt kasvaneet vaikka meillä toteutettiin käräjäoikeusuudistus jonka yhtenä perusteluna oli nimenomaan toimitilamenojen vähentäminen ja ylipäätään tietotekniikka ja toimintamenojen vähentäminen

nämä kaksi suurta yritystä alkavat hallita kuljetusmarkkinoita maantiellä

tämä muutos on aivan välttämätöntä toteuttaa monien pienyrittäjien oikeudenmukaisen kohtelun takaamiseksi ja järkevän energiapolitiikan toteuttamiseksi

euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut useita kymmeniä langettavia ratkaisuja liian pitkien käsittelyaikojen vuoksi

on kohtuutonta ja täysin epäoikeudenmukaista niitä pienyrittäjiä kohtaan jotka ovat lähteneet käytännössä toteuttamaan tuulivoima biokaasu ynnä muuta

minusta vaikka kuinka paljon tuomioistuimille myönnettäisiin lisää määrärahoja niin näitä ongelmia ei saada ratkaistua meidän pitäisi suomessa kiinnittää paljon enemmän huomiota näihin prosesseihin eli prosesseja pitäisi kehittää ja lainsäädäntöä pitäisi sillä tavalla uudistaa ettei ihan kaikista asioista voisi ihan kaikkia kaikkia mahdollisia ey tuo tuomioistuimia tai kaikkiin mahdollisiin tuomioistuimiin valittaa

arvoisa puhemies

sitten vielä tähän jo aiemmin mainitsemaani verolakikytkökseen

vain suomalaisella maaseudulla olevia energialähteitä tehokkaasti ja monipuolisesti hyödyntämällä voidaan maamme ilmastotavoitteiden toteuttamisesta edes haaveilla

olen nimittäin ilmoittanut jo tämän asian ensimmäisessä käsittelyssä että vastustan loppuun asti tätä lakimuutosta ja sen tulen tekemään

meidän pitäisi näihin valituksiin kiinnittää erittäin paljon nykyistä enemmän huomiota ja uudistaa kerta kaikkiaan radikaalilla tavalla

jos tämä lakiesitys nyt menee läpi niin seuraava hallitus varmasti kumoaa ensi töikseen tämän lain

ja nyt on menneestä rikosprosesseja

arvoisa puhemies

joo me otamme vastaan nämä kehut kyllä mutta meillä on varmaan perusteltu syy edellyttää että seuraavassa budjettiesityksessä ne ovat sitten jo valmiina siellä

tästä ten verkosta kysyisin kun ministeri otti myöskin nämä ten yhteysverkot esille

te sanoitte äskeisessä puheenvuorossanne että liikenteenvalvontaa ei lakkauteta ja että me täällä eduskunnassa vielä tämänkin jälkeen sitten jotenkin päättäisimme siitä mihin ne poliisin resurssit ohjataan ohjataanko ne hälytystehtäviin vai ohjataanko erikseen liikenteenvalvontaan

mitkä tieyhteydet ja ratayhteydet suomesta ministerin käsityksen mukaan tällä hetkellä kuuluvat näihin ten verkkoihin

ja sitten vielä haluan todeta kun satamaliikenne on hyvin tärkeä sieltä eun näkökulmasta että valtatie kasin varressa turun ja porin välillähän sijaitsee peräti viisi niin alueellisesti mutta myöskin koko maan kannalta tärkeää satamaa

kuulkaa arvoisa ministeri tämän liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen me emme enää päätä siitä

kyllä me tiedämme me käytännön poliisimiehet jotka tunnemme käytännön poliisitoimintaa että kyllä siellä resurssit käytetään ihan sillä tavalla kuin tarpeet ovat ja tarpeet ovat varmasti hyvin monesti jotain muuta kuin liikenteenvalvonta

todellakin on ollut hämmentävää kun tässä hallituksen esitystä valmisteleva virkamies on esittänyt että tämä ei lisää mitenkään hallintoa ja byrokratiaa ja että jatkossakin tässä riittää tämän sähkötuotantotuen saamiseksi se että tämä energiatuotantoyksikkö kirjanpidossaan todistaa minkälaista puuta ja minkä verran on käytetty ja tekee sitten sen todistuksen mukaisen hakemuksen energiatuen saamiseksi ja että energiamarkkinavirasto vain valvoo

ajattelin vastata edustaja pekkariselle kun olen siellä puun juurella aika usein ja kannollakin joskus

ei bioenergian tuottajan sen joka tuottaa lämpöä ja vaikka lämpöä ja sähköäkin puulla kannata panna polttoon ainespuuksi kelpaavaa puuta

sitä ei polteta tänä päivänä sen vuoksi että tukkipuuta kannattaisi polttaa ei missään nimessä

kyllä tämä hallituksen esitys on nyt jälleen yksi esimerkki siitä että eteläranta kymppi kyllä vahtii omat etunsa ja olen hyvin pahoillani siitä että jälleen siltä taholta on onnistuttu lobbaamaan tätä hallitusta

olen ollut itse asiantuntijakuulemisessa läsnä kun asiantuntija on todennut että siellä metsäpäässä ei tule minkäänlaista valvontaa tapahtumaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa ministeri miksi tällaista lakiuudistusta ylipäätään ollenkaan tarvitaan jos näin on

olen hieman eri mieltä ympäristöministeri niinistön kanssa siitä että nämä merimetsot erityisesti viihdyttäisivät tuota saaristoa taikka kaunistaisivat sitä maisemaa

todellakin meidän puolelta tältä puolelta me kyllä toivomme että ympäristöministeri voisi tarkistaa nimenomaan tämän uuden eu direktiivin mukaisesti tätä merimetsojen suojelukantaa

mutta tietääkö arvoisa ministeri että hiljattain julkaistu raportti tieteellinen tutkimusraportti kertoo että tämä merimetso jota täällä nyt on suojeltu ei oikeasti olekaan sellainen alkuperäiseen linnustoon kuuluva merimetsolaji jota alun perin on tarkoitettu suojeltavaksi

tämä on erittäin hyvä keskustelu mikä nyt on käyty ja nimenomaan sen takia ei pelkästään tästä itse asiasta siitä on herännyt varmaan ajatuksia meillä itse kullakin vaan sen takia että mikä tämä meidän järjestelmämme on

myönnän ja totta on että puolan kanssa käydään neuvotteluja mutta mitä sitten tulee noitten neuvottelujen sisältöön tai ehtoihin niihin sitten palataan aikanaan mikäli kaupat syntyvät

saimme vähemmän käytettyjä koneita erittäin edullisesti ja nyt sitten pyrimme myymään sitä vanhempaa kalustoa ulos

arvoisa puhemies

valtionhallinnon tuottavuusohjelman tarpeellisuutta ei kukaan kiistä

tuottavuusohjelmaa perustellaan tarpeella kasvattaa työn tuottavuutta tehostaa toimintoja ja vapauttaa niukkenevaa työikäisten joukkoa muun muassa yksityisen sektorin tarpeisiin

mutta arvostan erittäin suuresti valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan rehellisiä puheenvuoroja mutta myöskin valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtajan pohdintoja jotka ovat osoittautuneet kyllä

itä

keskustelu asiasta

erinomaista että täällä eduskunnassa joskus käydään tämmöistä veropoliittista arvokeskustelua

tässä voi samalla puhua todellakin rakenneuudistuksista myöskin verotuksen osalta

minulle on tullut mieleen taas tänäänkin kuunnellessani näitä puheenvuoroja niin tässä salissa kuin tämän salin ulkopuolella se kun eräs kunnioittamani entinen kansanedustaja voin nimenkin mainita hän oli edustaja karjula totesi joskus aika puhuttelevasti että on se kummallista että tänne eduskuntaan niin usein tulee semmoisia hallituksen esityksiä meidän hyväksyttäväksemme joita enemmistö kansanedustajista ei tänne halua ja sitten tänne eduskuntaan taas ei saada hallituksen esityksinä juuri niitä esityksiä joita valtaenemmistö kansanedustajista haluaisi

arvoisa puhemies

edustaja kalli esitti pääministerille erittäin relevantin kysymyksen joka kiinnostaa meitä hallituspuolueidenkin kansanedustajia varmasti onko meillä eduskunnalla ja valtiovarainvaliokunnalla valtuuksia kehysten puitteissa tehdä muutoksia enemmän kuin on totuttu

tässä keskustelussa kun puhutaan tupakkaverosta kun puhutaan lapsilisien leikkauksesta tai sen korvaamisesta jollain muulla sen verotuoton korvaamisesta jollain muulla tässä yhteydessä tulee mieleen että enemmistö kansanedustajista jos jokainen ihan omantuntonsa mukaan voisi päättää varmasti olisi sitä mieltä että lapsilisiä ei leikattaisi ja tupakkaveron korotuksella pienellä tupakkaveron korotuksella voitaisiin korvata se oli mulle jo tullut tuloihin verotuloihin syntyvä aukko

se on huono asia

herra pääministeri oletteko samaa mieltä kanssani

itse olin ennen kuin keskustan puheenjohtaja juha sipilä tässä salissa nosti esille tämän lapsilisän korvaamisen tupakkaveron korottamisella jo sitä ennen ottanut tämän esille ja myöskin edustaja sipilän kanssa puhunut tästä mahdollisuudesta

mutta kun tämä veropolitiikka ja hallitusyhteistyö on sitä että yksi puolue ei voi yksin päättää näitä asioita niin sen vuoksi me olemme nyt tässä tilanteessa

tupakkaverossahan on kyse perusverosta ja sitten vähittäismyyntihintaan perustuvasta verosta

mutta haluaisin tässä nyt alleviivata että kyllä nämä venäjän pakotteet kohdistuvat maataloudessa ihan kaikkiin tuotantosuuntiin ja lähes kaikki maataloustuottajat suomessa joutuvat näistä pakotteista kärsimään

ja kun tällä verotuotolla huom

tällä verotuotolla voitaisiin korvata täysimääräisesti autoveron tuotto niin kyllä minä uskon että tästä salista enemmistö löytyisi ja varsinkin suomen kansasta löytyisi enemmistö kannattamaan tällaista uudistusta joka olisi selkeä verorakenteeseen tehty uudistus

vaikutukset olisivat valtavat

minä toivon että vaalien jälkeen tähän maahan voitaisiin muodostaa samankaltaisesti ajattelevien toimintakykyinen enemmistöhallitus ja että se hallitus voisi tehdä juuri tuon kaltaisia rakenneuudistuksia

sitä minä toivon ja toivon että tästä salista vaalien jälkeen löytyy niin paljon aikuisia miehiä aikuisia naisia jotka ovat valmiit tekemään tuollaisia järkeviä verouudistuksia

arvoisa herra puhemies

vasta kuntaliitoksesta kompuroivalle ja toipuvalle salolle sekä yhtä lailla koko varsinais suomen maakunnalle nokian toiminnan loppuminen on vakava asia

sen sijaan että valtio lähtisi nyt vain yksittäisillä tilapäisillä ratkaisuilla tukemaan saloa ja varsinais suomea tarvitaan paljon pitkäkestoisempia toimenpiteitä

hankkeita joilla parannetaan alueen asemaa ja houkutellaan sinne uusia yrityksiä

talouden vaikeina aikoina on erittäin tärkeää pitää huolta siitä että valtio luo elinkeinotoiminnalle edellytyksiä sinne missä näitä toimenpiteitä kipeimmin tarvitaan

ihan salossa on niin sanotun itäisen ohikulkutien rakentaminen erittäin tärkeää raskaasta rakennemuutoksesta johtuen

arvoisa herra puhemies

niukoilla määrärahoilla on valittava kustannushyöty suhteiltaan tehokkaimmat hankkeet jotka palvelevat asetettuja liikennepolitiikan tavoitteita ja tässä on eräs sellainen vain muutaman miljoonan euron hanke

rahat loppuvat itse asiassa jo ennen vaarallisinta ja tärkeintä tieosuutta nousiaisissa

hallituksen oman linjan mukaisesti olisi tärkeätä pitää kiinni periaatteesta jonka mukaan aloitetut hankkeet myös viedään loppuun

urakan uudelleen aloittaminen joskus tulevaisuudessa tulee maksamaan kalliisti sen sijaan että hanke toteutettaisiin loppuun nyt saman tien ja kunnolla

kauppataseemme vajoaa jatkuvasti yhä negatiivisemmaksi ja kivihiilen vyöryminen suomen polttolaitoksille myöskin pahentaa tätä kauppataseen alijäämää

herra puhemies

tähän asti se on lähtenyt niin että kun menee yli tuon rajan niin se on lähtenyt täysimääräisenä sieltä nollasta nyt lähdetään laskemaan vasta sitten siitä ylittävästä osasta elikkä tässä on erittäin iso merkitys tällä

mutta olen kiinnittänyt huomiota tässä keskustelussa nimenomaan edustaja pekkarisen esille nostamaan pienimuotoisen energiatuotannon markkinoille pääsyyn ja verkkoon pääsyyn

ongelma ei oikeastaan ole tämän hallituksen aikaansaama vaan edellisen hallituksen jolloinka edustaja pekkarinen toimitte ministerinä ja teidän johdollanne valmisteltiin syöttötariffijärjestelmä

se syöttötariffijärjestelmä joka teidän johdollanne valmisteltiin ja tuotiin eduskunnan päätettäväksi se estää pienimuotoisen tuotannon verkkoon pääsyn

arvoisa puhemies

kyllä te edustaja pekkarinen hyvin tiedätte että teidän johdollanne luotiin niin vaikea ja pientuottajalle kallis järjestelmä että ei pientuottajilla käytännössä ole mahdollisuutta päästä syöttötariffin piiriin

arvoisa puhemies